työnantajan kansaneläkemaksua on aikojen saatossa alennettu useaan otteeseen

nyt kun tähän tulee aktiivituki niin tämä ryhmä osittain pääsee pois toimeentulotuen piiristä

aina tulee väliinputoajia ja niitä joita ei ehkä kohdella järjestelmän taholta oikeudenmukaisesti niin että järjestelmä ei tunnista näitä

skinnari täällä totesi että se toimeentulotuen tarve silloin tietenkin kasvaa kun ensisijaiset etuudet ovat pieniä

nythän ensi vuoden alusta nostamme nimenomaan juuri näitä ensisijaisia etuuksia jotta sitä toimeentulotuen tarvetta ei siinä määrin kuin nyt olisi

arvoisa herra puhemies

kyllä meillä täytyy olla nykyistä suuremmat mahdollisuudet tehdä työtä myöskin eläkkeeltä tarkoitan nyt työkyvyttömyyseläkettä

mutta me tiedämme jo nyt että köyhien ryhmissä eivät kaikki ole yhtä köyhiä elikkä esimerkiksi yksinhuoltajissa on monia sellaisia jotka ovat varmasti tuen tarpeessa mutta eivät kaikki

kyllä asiakkaan aseman vahvistaminen täytyy olla keskeistä meidän tulevissa uudistuksissa ja tähän tähtää sata komiteassa hyvin moni asia joka siellä on nyt agendalla

voi olla että siellä on työkyvyttömyyden syynä ollut sellainen sairaus josta on jo parantunut ja voi tulla takaisin töihin esimerkkinä vaikka masennus josta voi parantua tulla takaisin töihin

julkisten alojen työnantajien kansaneläkemaksuja on yhtenäistetty ja alennettu lähemmäs yksityisten alojen keskimääräistä maksutasoa

siinähän on tehtykin jo toimia

työnantajan kansaneläkemaksua on alennettu asteittain valtiontalouden voimavarojen puitteissa

tässä se polku sinne työelämään pitäisi tehdä kyllä nykyistä sujuvammaksi ja tätä juuri nyt mietitään

toivon todellakin että ansioturvajaostossa voitaisiin järjestöjen kesken päästä myöskin joihinkin sopimuksiin siitä miten edetään

kerrottakoon vielä että meillä on kaksi miljoonaa hoitokuuria varattu näitä lääkkeitä

tässähän on tamiflu lääkkeet jotka pääosaltaan käyvät mutta on myöskin relenza lääkettä jota jotkut harvat tarvitsevat ja sitten sitäkin on varattu

sehän tarkoittaa sitä että kaikkein pienimpien eläketulojen varassa olevien asemaa parannetaan nykytilaan nähden ja se tarkoittaa niitä jotka kymmeniä vuosia esimerkiksi vammaiset ovat tällä kaikkein pienimmällä kansaneläkkeellä

me teimme näin myöskin esimerkiksi työeläkekysymyksessä nopealla aikataululla lain mutta pitää olla yhteisymmärrys siitä mitä halutaan mitä tehdään kun tämä on mitä suurimmassa määrin kolmikantaisia asioita

arvoisa puhemies

tässä kokonaisuudessa josta täällä on nyt ollut puhetta muodostaa tärkeän osan kuntoutus mutta muodostaa myöskin omaishoito muodostaa ikäihmisten kohdalla rationaalinen lääkehoito ja tässä vaaditaan osaamista

on edelleen teroitettu näitä ohjeita jotka jo on annettu että nyt on se aika jolloin influenssaepidemia on siinä vaiheessa että pitää määrätä näitä lääkkeitä niille potilaille jotka niistä hyötyvät

sanon että meillä on hyvin paljon sellaista osaoptimointia siirretään kuntoutusvastuuta toisaalle kun itse siitä hyödytään rahoituksellisesti

me olemme kuntoutusvastuuta nyt tämän mainitun sata komitean piirissä nyt sillä tavalla laittamassa että siinä on selkeät vastuujaot ettei pompottelua olisi

me olemme omaishoitoa kuten täällä todettiin katsomassa voitaisiinko se siirtää todellakin kelan maksettavaksi mutta myöskin katsomassa siinä yhteydessä hoitotuen merkitys

työnantajien kansaneläkemaksun alentamisella ja sen myöhemmällä poistamisella pyritään myönteisiin taloutta elvyttäviin vaikutuksiin

me olemme tekemässä uutta lääkehoidon tutkimus ja kehittämiskeskusta jonka yksi pääpointti on se että ikääntyvän suomen ikääntyvän yhteiskunnan rationaalisesta lääkehoidosta meillä olisi tutkimusta vaikuttavuuden näkökulmasta

arvoisa puhemies

kukaan täällä ei väheksy tätä ongelmaa

tehän olette sanoutuneet siitä täällä irti

maksun poisto ei murenna perusturvan rahoitusta koska hallitus on sitoutunut turvaamaan kansaneläkerahastolle pysyvän rahoituksen muulla tavoin

sanoin heti ensimmäisessä puheenvuorossani että tämä tilanne ei ole tyydyttävä ja teemme työtä hartiavoimin jotta tämä tilanne oikenisi

minä olin täällä kelamaksun esittelytilaisuudessa

nythän näillä hallituksen ratkaisuilla nimenomaan pyritään siihen että tätä oikeudenmukaisuutta edelleen pidetään yllä ettei siirretä liian suurta taakkaa tuleville sukupolville

gustafsson sanoi

nyt on ollut pohdinnassa myöskin se että aktiiviajan tuki olisi korkeampi ja näissä muissa pohjoismaissa täytyy katsoa sitten mikä on se pituus ei se pelkkä taso vaan mikä on se työttömyysturvan pituus ja minkälaiset ovat kuntoutus ja koulutusmahdollisuudet

sosiaalitupossa joka oli kokonaisuus sovittiin myös työeläkkeitten maksupaineista työeläkemaksuista

sosiaalitupossa oivallisella tavalla sovittiin että sitä lievennetään eikä anneta tuleville sukupolville liian suurta taakkaa myöskään siltä osalta

kyllä meillä työttömissä on paljon niitä jotka ovat osatyökykyisiä ja silloin he pystyisivät tekemään osan työpanosta mutta he tarvitsevat siihen erilaisia kuntoutus ja muita tukitoimia

me teemme siellä nyt isoja tietoteknisiä kehittämisjärjestelmiä mutta vielä tänä päivänä niin niin sillä pak sillä näitä näitä

nyt me mietimme myöskin tällaista työpankkimahdollisuutta bonus kokeilua ja työllistämislisäkokeilua jotka olisivat tällaisia uusia elementtejä siihen miten me asti osa vie nykyiseen ei varsinkaan myöskin osatyökykyiset ja sellaiset joilla on huonompi koulutus voisivat vielä tulla mukaan työelämään ja antaa osan työpanostaan yhteiskunnan hyväksi

meillähän parasta aikaa istuu tämä työryhmä joka pohtii tätä sairaaloiden koulujen ja muitten julkisten rakennusten home ja muuta mikrobiongelmaa ja katsotaan pystytäänkö tekemään ne raja arvot joiden kohdalla sitten pitää toimenpiteisiin omistajan ryhtyä

kaikki tämä vie aikaa ennen kuin tietotekniset järjestelmät saadaan kuntoon ennen kuin lainsäädäntö puree siihen että voimme jonot lyhentää ja ennen kuin nämä uudet henkilöt ovat saaneet sen johtamiskulttuurin jonka tämä laitos ansaitsee

minä tapasin edellisellä viikolla silloisen ministerin terttu huttu juntusen joka vastasi silloin näistä asioista hallituksessa ja kysyin häneltä mikä silloin esti tämän kun kokeilu oli myönteinen siitä oli myönteiset tulokset se itse asiassa jopa vertailukuntaan nähden hiukan laski toimeentulotukimenoja

taloudellisen tilanteen heikkenemisen vaikutuksia pyritään vaimentamaan sekä elvyttämällä muun muassa rakennustoimintaa että alentamalla työvoimakustannuksia kuten kerroin

kansaneläkemaksun poisto vähentää työnantajien työllistämisen kustannuksia taantumassa ja irtisanomisten uhatessa

hän sanoi ettei löytynyt poliittista yhteisymmärrystä

näin se vain on

monen vaikeuksissa olevan yrityksen työvoimakustannukset kevenisivät mikä helpottaisi varmasti yritysten irtisanomispainetta

meillä on lainsäädännössä tulkinnanvaraisuuksia

esimerkiksi perhekäsite on laista riippuen aivan toinen tulokäsite laista riippuen aina erilainen

yritys joka irtisanoo työntekijänsä ei tietenkään hyödy irtisanottujen osalta kelamaksun poistosta

tähän sata komitea kiinnitti huomiota ja tätä työtä ollaan nyt tekemässä

nimenomaan tätä lainsäädännön perkaustyötä ollaan tekemässä jotta saataisiin yksiselitteiset selkeät lait

ja tietenkin niiden perustelujen joita päätöksissä annetaan pitää olla selkeät ja ymmärrettävät jotta kansalaiset käsittävät mistä on kysymys

mutta sitä perusoikeutta että saa valittaa ei pidä tässä maassa lähteä karsimaan

kerroin viime viikolla nimenomaan sen että työryhmä työskentelee ja toimeksianto on maaliskuun loppuun ja että työ on haasteellista

kelamaksun poisto on osa työmarkkinoiden kokonaispakettia joka edistää velkaantumisen vastapainoksi julkisen talouden kestävyyttä nopeuttamalla työeläkkeiden rahastointia

räsänen jonka tuntemus sosiaaliturvasta on erittäin laajaa että köyhyys ei mene ryhmittäin vaan ryhmien sisällä ja se millä tavalla tunnistamme ne että se olisi vähän byrokraattista ja oikeudenmukaista on äärettömän haasteellista

työryhmä tulee jättämään useita ei mitään mikä se on selvittänyt useista selvittämiään asioita sitten tässä loppuraportissaan ja niistä sitten täytyy varmasti valita joku

en minä voi sanoa mikä olisi se oikeudenmukaisin koska tuskin sellaista aukotonta järjestelmää joka kaikki huomioisi olisi kohtuullinen kustannuksiltaan ja vähän byrokraattinen tässä maassa löytyisikään

näin emme sitten myöskään siirrä tuleville sukupolville kohtuutonta eläketaakkaa

arvoisa puhemies

juuri tähän keskitytään hyvin pitkälti että miten myöskin sellaiset henkilöt joilla ei ole huippukoulutusta mutta jotka ovat hyvin motivoituneita kuitenkin työmarkkinoille siirtymiseen voisivat nykyistä paremmin siirtyä töihin

silloin on liian monta tuhatta juttua pantu yhteen paikkaan ilman että niitä olisi siellä alueella kyetty putsaamaan pois ennen kuin laitettiin yhteen

ja me tarvitsemme koko sen toimenpidepaketin jota ministeriössä ollaan tekemässä ja on tehty ja jota täällä olen esitellyt

oli erittäin hyvä kuulla näitä ed

ja usein tässä on esteenä se että he pelkäävät menettävänsä ne sosiaaliturvaetuudet jotka heillä on jos he ottavat työtä vastaan ja elämään tulee epävarmuutta

se ei ole mikään yksi toimenpide vaan laaja paketti aina näistä prosessien auditoinneista lainsäädäntömuutoksiin lisäresursseihin tietotekniikan parantamiseen hyviin johtamisjärjestelmiin ja koko sen prosessin perkaamiseen ja sitä työtä nyt tehdään mutta kaikki eivät tapahdu hetkessä

me olemme saaneet nyt siihen lisää rahoitusta prosesseja muutetaan ja siellä on myöskin tiedätte säädösmuutoksin pyritty tätä nopeuttamaan

me teemme nyt sellaista mallia joka kulkee työllistämislisämallin nimellä ja katsotaan voisiko niitä sosiaaliturvaetuuksia pitää esimerkiksi puoli vuotta työllistyttyään mukana jotta saisi sen elämän klaarattua ja uskaltaisi ottaa vastaan sitä työtä joka monta kertaa ei ole kovin huippupalkkaista mutta kuitenkin työtä josta saisi elantoa miten voisi sitä työtä kuitenkin ottaa nykyistä paremmin vastaan

myöskin kelan itseoikaisua pitää enempi harrastaa niin kuin valiokunta on todennut ja se työ on myöskin siellä menossa

eli tämmöinen monen rintaman työ auttaa tässä eteenpäin

jälkeenpäin voi tietysti kritisoida sitä organisaatiomuutosta joka siinä viime kaudella tehtiin tältä osin mutta me pyrimme kaikin voimin nopeuttamaan työtä

se olisi tehty jo jos se olisi helppoa mutta me vakavasti pyrimme tässä tekemään tätä työtä ja minä toivon että siihen saadaan laaja kansalaistuki myöskin

arvoisa puhemies

ihan on nyt kiinni siitä pystytäänkö tässä taloustilanteessa viemään kaikkia niitä esityksiä eteenpäin joita silloin kun meillä oli kova talousnousu vielä toivoimme että voi

tätä ei ole unohdettu eikä sitä ole haudattu mutta ymmärtänette myöskin edustaja että taloustilanne on muuttunut ja tätä maksukattojen yhdistämistä on hyvin vaikea toteuttaa niin että siihen ei laitettaisi lisää

kuten sanottu kyllä nämä ongelmat juontavat juurensa sieltä kun ministeri haatainen joka on tämän asian esitellyt on varmasti luullut että ne laskelmat jotka silloin ovat olleet ovat relevantteja

näin vain on

kysymykseen onko lisää rahaa kerroin jo että me olemme lisänneet sinne useampana vuonna lisää rahaa ja edelleen ministeriö neuvottelee valtiovarainministeriön kanssa lisärahoituksesta

pelkällä rahalla ei hoideta mutta me tarvitsemme toimenpidepaketin ja sitä juuri nyt tehdään

tästä veteraanikuntoutuksesta

siellä on myöskin palautuneita rahoja eri kunnista ja valtiokonttori on laittanut vielä siihen miljoonan pohjaan jotenka ne ovat nyt siellä syynissä ja niitä jaetaan uudelleen

hiltunen annetaan suhteessa veteraaneille sama summa ja siinä miten kunta sen käyttää on sitten kunnan sisäisestä päätöksenteosta kysymys

me olemme painottaneet rahan riittävyyden suhteen sitä että kun on ikääntyneitä veteraaneja niin on avokuntoutusta kehitettävä ja laitettava

niitä hoidetaan stakesissa kansanterveyslaitoksella lääkelaitoksella rohdossa eli lääkehoidon kehittämiskeskuksessa terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa sosiaali ja terveysalan tuotevalvontakeskuksessa kelassa yliopistoissa ja sosiaali ja terveysministeriössä

olemme päätyneet siihen että se kootaan yhteen plus sitten että parannetaan niitä toimintoja joita nyt ei tehdä missään kuten apteekkien kehittämistä kuten erittäin vahvaa ikääntymisen haasteeseen vastaamista vanhusten annosjakelulääkitystä

kaiken tämän äärettömän suurta trimmaamista vaatii tämänhetkinen demokraattinen rakenne

jäi aika moneen vastaamatta mutta ai

tämän asian käsittely keskeytetään suuren valiokunnan kokouksen takia että pitäisi sataa vähän kesken tästä jatketaan kello viisitoista

silloin tulin itse eduskuntaan ja ensimmäiset työt olivat täällä leikkauksia leikattiin lapsilisistä poistettiin kansaneläkkeen pohjaosa leikattiin kotihoidontuesta leikattiin opintotuesta

silloin keinona on että kun suomalaiset elävät pitempään ovat parempikuntoisia ovat työkykyisiä niin he voisivat tehdä pitempää työuraa

enää se sattui uudella tapaa ivalosta l m r

keksin sen tunteen ei tee täysistunto jatkuu nyt ei toimi niin eu tuo työtä